siinä varmasti parantamisen varaa olisi ollut tässä edellisessäkin prosessissa joka on paras hankkeen myötä tehty ja kun näitä kuntaliitoksiakin on eri puolilla tapahtunut

arvoisa herra puhemies

tämä esitys on sinänsä teknisluontoinen neuvontaan liittyvä asia mutta en malta olla tässä yhteydessä ottamatta esille hyvin vahvasti maatalouteen liittyvää kysymystä eli maatalouden kannattavuuteen liittyviä ongelmia

oletteko te kysynyt mitä mieltä alavudella esimerkiksi tällaisesta asiasta ollaan

arvoisa rouva puhemies

siellä kuultiin kuntalaisia

jos jotkut niin viljelijät ja maaseutuyrittäjät ovat kyllä byrokratian hampaissa mitä järkyttävimmällä tavalla

mikäli näitä kansanäänestyksiä näissä kuntaliitostapauksissa pidetään niin minun mielestäni on aivan selvää että silloin sitä äänestystulosta on myös noudatettava ja kunnioitettava

tulee tukiviidakkoa olevaa lainsäädäntöä takautuvasti ei tiedetä mihinkä joudutaan sitoutumaan ja tämän kanssa kyllä ollaan niin henkisesti kuin rahallisestikin hyvin lujilla

minä edelleen haluan muistuttaa näistä suurista kunnista

arvoisa rouva puhemies

mutta nyt haluan kuitenkin tästä pääomatuloverotuksesta sanoa sen verran että siitä on myös virheellisiä käsityksiä siltä osin että se olisi aina vain rikkaita koskeva vero

että valtuuston on pidettävä huolta siitä että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan

maatalousyrittäjälle monta kertaa tulevat tuplana ne säästötoimenpiteet mitä tässä maassa tehdään niin tavallisina kansalaisina kuin myös yrittäjänä

kieltämättä kovin paljon uutta tämä keskustelu ei enää näitten vaihtoehtojen ynnä muiden osalta ole tuonut koska niitä vaihtoehtoja ei yksinkertaisesti nyt näytä tulevan eikä mielipiteitä olevan

tämä on näkökohta joka jää hyvin usein huomioimatta ja tämä on epäkohta ja se että pelkästään pääomatuloja nostetaan ei kyllä korjaa myöskään valtion kassaa täysin

tukileikkaukset veronkorotukset tuotteista saatava hinta sika siipikarja kananmuna kyllä ollaan hyvin hyvin vaikeassa tilanteessa tällä vuosikymmenellä

mutta tähän itse vaalilakiin ja tähän uudistukseen liittyen kannatan myös sitä että nämä uudistukset tehdään hyvä selkiyttävä asia

yhteen asiaan haluan siinä nyt heti tarttua

kannan kuitenkin huolta kaiken kaikkiaan meidän vaaleistamme

sen lisäksi kun tähän vielä otetaan huomioon se että rahoitusehdot investoinneissa ovat kiristyneet hyvin paljon ja lainansaanti on vaikeampaa onko tulevaisuudenuskoa investoida onko tulevaisuudenuskoa yrittää

se vaatii nyt välittömiä toimenpiteitä ja toivon että siinä nyt saadaan mahdollisimman nopeasti keskustelut käyntiin niin puolustusvoimien ministeriön vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kuntien kuin metsästysseurojen kesken koska nämä ovat niitä paikkoja missä pystytään sitä ampumaharjoittelua suorittamaan ja olisi erittäin kohtalokasta mikäli nämä radat nyt näiltä paikkakunnilta kiinni menevät koska siinä tapauksessa lähimmälle ampumaradalle matka voi nousta jopa kohtuuttoman pitkäksi eikä sillä lailla pystytä sitä tärkeätä ampumataitoa ylläpitämään ja metsästyksen osalta suorittamaan niitä ampumamerkkejä

meillä käydään vaaleja

on eurovaalit kunnallisvaalit eduskuntavaalit presidentinvaalit ja nyt uutena vielä maakuntavaalit tulossa mukaan

no tähän tietysti neuvonta liittyy olennaisena osana ja varmasti sitäkin neuvontaa on syytä antaa mutta en malttanut tässä yhteydessä olla tätä ongelmaa nosta

sen vuoksi näitä vaaleja mahdollisimman paljon olisi syytä käydä yhtä aikaa ja myös tehdä se äänestäminen mahdollisimman helpoksi

tietysti houkuttelevista ehdokkaistahan kaikki lähtee liikkeelle kuten edustaja maijala kantoi huolta siitä kuinka tämä sukupuolten tasa arvo toteutuu

arvoisa herra puhemies

minä toivon että hallituspuolueitten kansanedustajat myös omalta osaltaan painavat päälle nyt että näitä ampumaratoja ei laiteta kiinni niin kuin puolustusvoimillakin osittain suunnitelmia tästä on

valitettavasti sitä ääriaineistoa on myös tänne eurooppaan päässyt valumaan mistä tietysti ovat nuo pariisin terrori iskut yhtenä vakavana esimerkkinä

sen eteen että ennakkoäänestykset entistä paremmin ovat muualla kuin siellä kunnantaloilla minne pitää erikseen mennä ne ovat lähellä siellä kauppareissujen varrella ynnä muuta kirjastoautojen ynnä muitten yhteydessä pitää varmasti tehdä hyvin paljon töitä vielä että me saamme äänestysprosentin nousemaan

puoluesihteeritoimikuntahan tätä on jopa käsitellyt mutta laittoivat sitten ruksit tämän asian päälle todeten että tähän ei mennä ja sitten näitä vaihtoehtoisia nuorten kuulemismuotoja siellä kehitettiin

kysyisinkin ulkoministeri soinilta

nähtävästi tiedusteluyhteistyöstä ja sen tiivistämisestä on nyt ainakin ensi vaiheessa sovittu mutta voisiko tämä tiivistää tätä isisin vastaista taistelua myös entisestään muutoin

olemme saaneet siellä tuloksia aikaan ja muun muassa pystyneet vähentämään tappioita näiden joukkojen osalta kun he ovat oikeanlaista sotilaskoulutusta saaneet

edustaja maijala puhui erittäin fiksusti

mielestäni tällä pystyttäisiin demokratiaa opettamaan pystyttäisiin opettamaan äänestyskäyttäytymistä ja saataisiin sitä myöten myös äänestysprosentit tulevaisuudessa nousuun

onhan nyt äärimmäisen tärkeää että niitä henkilöitä jotka eivät turvapaikkaa saa voidaan sitten palauttaa näille mahdollisesti turvallisille alueille takaisin

ja meillä ei ole siellä pelkästään ammattisotilaita vaan ehkä jopa suuremmalti osin tämä perustuu reserviläisiin eli sitä siviilipuolen osaamista mitä meillä on pystytään sitten meidän reserviläisarmeijamme kautta hyödyntämään myös näissä kansainvälisissä tehtävissä ja siitä voimme olla kyllä ylpeitä

haluan kiittää tästä keskustelusta ja toivon todella että ympäristövaliokunta ottaa tämän hyvän ja seikkaperäisen keskustelun huomioon kun käsittelee tätä aloitetta

täytyy nyt vielä sanoa että puolustusministeri häkämiehen pöydällä tämä esitys oli mutta keskusta ei sitä päästänyt etenemään ja nyt kun sitten demareitten kanssa kokoomus on hallituksen muodostanut niin kovinpa helposti näyttävät nämä tämänsuuntaiset asiat etenevän

tässä on tullut tämän aloitteen lisäksi hyvin paljon erilaisia näkökulmia jotka edistävät kyllä sitä että rannoille pystytään rakentamaan ja pystytään ottamaan huomioon näitä erilaisia asioita mitä eri puolilla suomea on niin lapin olosuhteet kuin sitten monet muut olosuhteet

on tienvarsipommeja itsemurhapommittajia kemiallisia aseita epäsuoraa tulta näitä kaikkia asioita mihin joudumme varautumaan

kyllä tässä kaiken kaikkiaan nyt se aikalisä olisi paikallaan niin sekainen soppa tästä on syntynyt ja työntekijäkenttä on hämillään aivan kuten hämillään tuntuu olevan täällä eduskuntasalissakin yksi sun toinen

meillä on omasuoja kunnossa ja niillä meidän kavereilla siellä on parhaat mahdolliset välineet käytössä panssaroidut ajoneuvot varusteet viitaten mahdollisiin suojeluhälytyksiin ja niin edelleen jotta sitä pahinta yhdenkään meidän sotilaamme osalta ei tapahtuisi

ja pidän äärimmäisen tärkeänä myös sitä että tätä seurataan äärimmäisen tarkasti tehdään vaikutusarvioita ja reagoidaan sen mukaan mikä tarve siinä on

metsästys ja reserviläistoiminta ovat harrastusmuotoja jotka ovat äärimmäisen tärkeitä niin yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kuin tietysti myös metsästäjien osalta luonnon hoidon kannalta

meidän suomalaiset sotilaamme kouluttajamme eivät osallistu varsinaiseen taisteluun mutta itsepuolustusoikeus luonnollisesti on ja näin tulee tietysti ollakin

herra puhemies

tämä lakiesitys koskee erityisesti näitä kahta harrastaja ja väestöryhmää jotka ovat hyvin monilta osin toiminnassa myös päällekkäin eli samat ihmiset harrastavat sekä metsästystä että reserviläistoimintaa

sen vuoksi tällaisissa esityksissä jotka radikaalisti heikentävät puolustusvoimien asemaa luotettavana työnantajana puolustusvoimiahan tästä ei voi syyttää se toteuttaa sitä politiikkaa jonka hallitus jonka eduskunta antaa me poliitikot ylipäätään heille ne välineet annamme kyllä olisi syytä se kuuluisa aikalisä ottaa ja miettiä tämä asia todellakin alusta

toistan nyt vielä niitä ajatuksia mitä itselläni on suurkuntien muodostamisesta ja kuntien pakkoliitoksesta

ne heikentävät lähidemokratiaa palvelut valitettavasti keskittyvät kylien ääni jää heikommaksi ja näitten kuntakeskusten palvelut siirtyvät pikkuhiljaa sinne missä se uuden kunnan keskus on

arvoisa herra puhemies

minä ainakin pidän äärimmäisen tärkeänä sitä että näillä kaikilla operaatioilla joihin me osallistumme on vahvistava vaikutus meidän kansalliseen puolustuskykyymme ne kokemukset mitä tuolta maailmalta saadaan vahvistavat meidän kansallista puolustuskykyämme

minä ainakin kannatan lähtökohtaisesti tätä hallituksen esitystä

omalta osaltani kokemukset perustuvat lähinnä siihen että auton katsastushuoltoon kun vie niin siellä otetaan pakokaasumittaukset tehdään tarvittavat huollot ja hyvin usein sitten myös sieltä autokorjaamosta päin käytetään katsastuksessa sitä autoa ja tämä tietenkin tuo osaltaan lisää kustannuksia siihen kun autokorjaamolta tätä palvelua ostaa

sen lisäksi vielä mikä tämä kaikkein suurin asia on millään todistetulla tutkimuksella ei ole esitetty että tämä uudistus tulisi tuomaan säästöjä

se tuottaa jäsenjärjestöilleen monipuolisia liikuntapalveluja joiden joukossa reserviläisammunnat ovat merkittävä yksi keskeisimmistä osa alueista

tämä operaatio on varmasti yksi niistä haastavista operaatioista joista nyt sitten saadaan kokemuksia tämän oman kykymme turvaamiseksi ja se on tietysti tärkeä asia

kilpailutoimintaa järjestetään vuoden ympäri eri puolilla suomea ja aktiiviset jäsenet valmistautuvat kilpailuihin harjoittelemalla säännöllisesti oman alueensa ampumaradoilla

mutta tässä keskustelussa on kaiken kaikkiaan kuitenkin tuotu esiin niitä huolia joita tästä voi johtua

valtakunnallisia kilpailuja järjestetään vuorovuosin eri puolilla suomea ja järjestelyvastuuta kierrätetään jäsenjärjestöjen kesken niin että kilpailut olisivat kaikille jäsenille myös kohtuullisen matkan päässä

keskustan eduskuntaryhmän puolesta sen verran voin tässä yhteydessä sanoa että me kannatamme tähän osallistumista ja kiitämme kaikkia tästä käydystä käsittelystä ja keskustelusta tämän asian suhteen

minä ainakin luotan siihen omaan autokorjaamoon missä minä käytän autoani huollossa ja joka katsastaa että siellä ei niin sanotusti vilppiä tapahdu

mutta tästä riippumattomuudesta mitä tässä on peräänkuulutettu nyt jo useissa puheenvuoroissa että kuinka se tullaan hoitamaan

reserviläisjärjestöillä aivan kuten metsästäjilläkin on tarve valtakunnalliselle ampumarataverkostolle johon kuuluu lukumääräisesti riittävä määrä ampumaratoja eri puolilla suomea siis riittävä määrä ampumaratoja eri puolilla suomea

haluaisinkin ministeriltä vielä tarkempia näkemyksiä kuulla siihen kuinka tätä on ministeriössä pohdittu minkälaisia epäkohtia tästä mahdollisesti syntyy ja onko nyt sitten tämä valvontakeino se keino millä halutaan estää väärinkäytökset

ratojen ylläpito ja viranomaisten kanssa asiointi hoidetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti vapaaehtois ja talkoovoimin minkä on oltava mahdollista myös jatkossa

tämä on todellakin teknisluontoinen esitys mutta tähän päästökauppaan liittyen suhtaudun aivan kuten edustaja mustajärvikin kyllä hyvin skeptisesti

täällä aiemmissa puheenvuoroissa on esitetty myös tätä niin sanotusti liikkuvaa katsastusmiestä jonka voi sitten tilata sinne omaan autokorjaamoon tekemään näitä katsastuksia olisiko se se parempi ratkaisu

tähän päästökauppaan ovat eu maat sitoutuneet ja tietysti monet muutkin maat mutta meillä on edelleen runsaslukuinen joukko niitä maita joissa ei kyllä paljon välitetä siitä mitä sieltä savupiipun päästä nousee ja kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä tulee

nythän ollaan näiden asioiden suhteen erittäin suurien haasteiden edessä sillä puolustusvoimauudistuksen ja varuskuntien lakkauttamisen myötä hyvin moni ampumarata on puolustusvoimien käytöstä luonnollisesti poistumassa ja mikä näiden jatko tulee olemaan

tämä nyt käsittelyyn tullut ampumaratalaki ja erityisesti sen vaikutukset yhdessä olemassa olevan rakennus ja ympäristölupasääntelyn kanssa ovat aivan keskeisiä kysymyksiä myös vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan kannalta

mutta herra puhemies kaiken kaikkiaan varmasti lähtökohdat tähän lakiesitykseen ovat hyvät ja uskon että valiokuntakäsittelyssä saadaan myös näihin epäkohtiin mitä tässäkin lähetekeskustelussa on tullut esiin sitten tarkennuksia

ilmastonmuutoksen ehkäiseminen on kyllä tärkeä asia sinänsä ja siihen täytyy tehdä voitavia asioita mutta kyllä meidän ennen kaikkea pitäisi käyttää näitä muita keinoja mitä me pystymme kotimaisesti tekemään muun muassa tänään tässä salissa käytyyn energiakeskusteluun liittyen uusiutuvaa energiaa lähiruokaa ja niihin liittyviä kysymyksiä kivihiilen tuotannon torppaamista ja tuonnin torppaamista ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

totean vain sen että on hyvä että meillä on aika hyvä konsensus tässä salissa ja ylipäätään suomessa ulko ja turvallisuuspoliittisista ratkaisuista

vaikka tässä nyt yksi eriävä mielipide mukana onkin niin käytännössä sen sisältö on aika pitkälti sama mikä meillä jo täällä mietinnössä mukana löytyy

reserviläisjärjestöt tuottavat vähäisillä taloudellisilla panoksilla reserviläisen kenttäkelpoisuuden ylläpitoon tähtääviä palveluita joiden avulla reserviin kuuluvat voivat harjoitella maanpuolustustaitoja valtakunnallisesti niin kuin asevelvollisuutta koskeva lainsäädäntö edellyttää

jäin pohtimaan tuota edustaja heinosen esittämää ajatusta siitä että tämän tyyppistä valmiudessa olevaa taisteluosastoa meillä täällä kotimaassa voitaisiin hyödyntää tähän kun puhutaan kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta tässä tapauksessa erityisesti siitä avun antamisesta

tämän lakiesityksen voimaantulo ei saa aiheuttaa sitä että nykyinen ampumarataverkosto muuttuvan lainsäädännön johdosta joutuisi lakkautusuhan alaiseksi

uuden lain on pikemminkin parannettava mahdollisuuksia perustaa uusia ampumaratoja sinne missä asuu eniten ihmisiä myös tänne pääkaupunkiseudulle sekä sinne mistä puolustusvoimien ampumaradat puretaan pois varuskuntien sulkemisen seurauksena

meillä on toistakymmentä erilaista suorituskykyä joita me periaatteessa voisimme antaa mutta taas tässä resurssipoliittiset kysymykset tulevat eli raha suomeksi sanottuna vastaan myös siinä jos me korkeassa valmiudessa pidämme

jos meiltä tarvitaan suojeluapua kemiallisia aseita vastaan jos meiltä tarvitaan pioneeriraivaustoimintaa jos meiltä tarvitaan kyberosaamista ja niin edelleen mitä niistä me siinä tapauksessa pidämme korkeassa valmiudessa

arvoisa herra puhemies

mitä tulee tuohon mitä edustaja reijonen sanoi niin pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi oma metsästysseurani on tätä harjoittanut jo partiolaisten kanssa

päällimmäisenä on tämä vähäisen ampumaradan laukausmäärä

nimenomaan on haluttu tutustuttaa nuoria siihen mitä metsästys on on lajituntemusta käyty läpi on käyty metsästysaseitten toimintaa läpi ja niin edelleen

joka tapauksessa kyllä tästä keskustella kannattaa mutta epäilen että tämä ei kovin helposti laajemmassa konseptissa ainakaan äkkiä tulisi tapahtumaan

on kerrottu konkreettisesti mitä kaikkea hyvää metsästysseurat tekevät tässä vapaaehtoisessa työssä luonnon hyväksi ja partio osaltaan sitten myös tukee samanhenkisiä ihmisiä kun ovat